tämä esitys ulosottokaaren ja velan vanhentumisesta annetun lain muuttamisesta on minusta yksi osa sitä digitalisaatiota ja modernisaatiota jota myös julkisessa vallassa täytyy käyttää

ovat toki totta ne asiat mitä edustaja juvonen toi tuossa esille että edelleenkinhän osa ihmisistä haluaa varmasti saada kirjeet paperisena postitse kotiin mutta kyllä on tärkeää että myös ulosottotoiminnassa mennään myös tietotekniikan kautta

arvoisa rouva puhemies

vaikka otsikossa tosiaan lukee tämä gambian kanssa tehty lainsäädäntöön kuuluvan lentoliikenteen sopimus niin keskustelussa ovat kuitenkin tulleet esille myös kansalliset lentokenttäkysymykset

lakivaliokunnassakin käytiin keskustelua siitä miten turvataan sitten se mahdollisuus heille jotka eivät välttämättä digitaalisten palveluiden äärellä niin paljoa ole mutta sama mahdollisuus edelleenkin myös sitten siitä paperiversiosta säilyy ihmisille

tämä on ehkä enemmänkin sellainen täydentävä asia kuin sitten rajoittava ja minun mielestäni kertoo hyvin siitä norminpurusta ja digitalisaatiosta mitä myös julkisen vallan puolella täytyy tapahtua

meillä on paljon vähemmän kansainvälisiä suoria yhteyksiä kuin naapurimaillamme ja siksi olisi hirvittävän tärkeää että näitä pystyttäisiin koko ajan luomaan ja myös tämmöistä poikittaisliikennettä

siksi onkin ollut hienoa huomata että keski euroopasta ollaan saatu isoista kaupungeista uusia suoria lentoyhteyksiä

omistajaohjausta varmasti käyttää tämä hallitus jotta myös jatkossa meillä on laaja lentokenttäverkosto läpi maan eikä sorruta tällaiseen pelotteluun mitä demarien suunnalta kuuluu

oli hyvä tuossa ministerin esittelypuheenvuorossakin kuulla että tämä paketti postilain uudistamisesta ei vaaranna yleispalveluvelvoitteen asemaa ja toivon kyllä toki että myöskään se kakkosvaihe postilain uudistamisesta ei vaaranna yleispalveluvelvoitteen asemaa

toivon kyllä semmoista joustavuutta sen suhteen että kun meilläkin tuolla lapissa oli sevettijärven postin lakkauttaminen kun asiamiesposti lakkasi ja aika suuri kampanja siitä tuli tuhansia kortteja lähetettiin niin ei se asiamiesposti aivan niin kovin joustava ollut että sinne oltaisiin saatu uusi asiamiesposti tai että sinne olisi saatu tällainen sähköinen pakettien noutamispiste

ja tästä digitalisaatiosta olisin vielä kysynyt kun nythän kyllä valokuituverkkojen vetäminen on aika lailla kyläyhteisöjen vastuulla että onko sitten julkiselta vallalta tulossa siihen vielä jotain tukea ettei se jää kylien vastuulle

kysymyshän ei ole siitä että hallitus on lakkauttamassa savonlinnan opettajankoulutuslaitosta vaan kyllä sen päätöksen lakkauttamisesta on tehnyt itä suomen yliopiston hallitus aivan itse

kysymyksessä on kohtalaisen tekninen asia mutta kuitenkin kansallisesti ja kansainvälisesti merkittävä kun puhutaan yritystukien julkisuudesta ja salassapitovelvollisuudesta

tähän sisältyy valmisteverotuslakiin muutos energiatukien ilmoitusvelvollisuuden osalta eli energiatuet tulisivat aina ilmoitusvelvollisuuden piiriin kun nämä rajat täyttyvät

tämä lisää avoimuutta kansallisesti ja myös eu tasolla mutta on hyvä muistaa että edelleenkin kun kysymyksessä on suorat valtiontuet tukijärjestelmät ovat valtioittain hieman erilaisia ja laskentaperusteetkin ovat erilaisia

sitten kun sieltä eurooppalaisesta järjestelmästä aletaan tekemään vertailua maittain niin täytyy aina ymmärtää se tausta mille se kansallisvaltio on sen rakentanut

tuossa talousvaliokunnan lausunnossa otimme esille myös yritystukineuvottelukunnan roolin ja sen että olisi hyvä että myös sieltä sitten aina lausunto saataisiin kun kysymyksessä ovat tällaiset isot tuet

jonkin verran huolta tuli esille liikesalaisuuksien suojaan kuuluvasta asiasta energiatukien osalta mutta tähänkin pystytään ilmeisesti vastaamaan sillä tavalla että vaihteluväli on riittävän pitkä kun puhutaan näistä energiatuista etteivät minkään yrityksen liikesalaisuudet nyt sitten valtiontukisäännöstön takia menisi pipariksi

lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi

arvoisa rouva puhemies

vaikka tämä maakuntavaalikeskustelu ei nyt suoraan liitykään tämänpäiväisen lakiesityksen muutokseen niin haluan minäkin kommentoida tätä asiaa kuitenkin kun täältä nousi sitä kritiikkiä että tämä on aivan turha uusi väliporras

arvoisa rouva puhemies

arvoisa herra puhemies

tuo hallituksen tasa arvo ohjelma oli erittäin odotettu ja kyllähän siellä on pitkä lista paitsi isoja teemoja myös erittäin konkreettisia toimenpiteitä

lähisuhdeväkivallasta työelämän tasa arvokysymyksistä tasa arvosta koulumaailmassa ja urheilumaailmassa sekä miesten ja poikien terveyden edistämiseksi

tietenkin tilanne pohjoisessa on viime vuosina ollut varsin tiivis saamelaiskysymysten osalta joten olisi tärkeää että päästäisiin sitten näissä asioissa myöskin eteenpäin

sitten olisin halunnut kysyä vielä tarkemmin tuohon ohjelmaan kirjatusta palkkatasa arvo ohjelmasta sukupuolten välillä joka nyt laitetaan tänä vuonna alulle kolmivuotinen ohjelma

no tietenkin ydinvoimalain mukaan ydinvoimayhtiöt huolehtivat tuottamansa ydinjätteen toimenpiteistä kustannuksista mutta koska kysymyksessä on myös erittäin suuri yhteiskunnallinen seikka niin on syytä huolehtia myös siitä miten valtion ydinjätehuoltorahasto toimii miten pystytään kartuttamaan sen pääomaa mikä ei mielestäni tässä vaiheessa kuitenkaan ole vielä kovin suuri vaikka miljardeista sielläkin puhutaan

turvapaikanhakijoiden tilanne joka viime kesänä sitten ryöpsähti oikeastaan pohjoismaidenkin syliin näkyi kyllä myös pohjoismaiden neuvoston täysistunnoissa ja agendalla

ilman että olisi tehty tiivistä yhteistyötä pohjoismaiden kanssa ja toki myös sitten eurooppalaisella tasolla ei varmastikaan olisi saatu tilannetta hallintaan niin että pohjoismainen yhteistyö kyllä osoitti siinä voimansa

ja toki nyt sitten kun iso osa turvapaikkaa hakeneista myös saa turvapaikkastatuksen on myös pohjoismainen kysymys että me voimme vertailla hyviä käytäntöjä ja panostaa sitten integraatioon ja hyviin oppeihin

aktiivisuudesta huolimatta ja toki valtuuskunta aina on erityisen aktiivinen varmastikin ehkä kansallisella tasolla minun mielestäni suomea vaivaa tämmöinen hieman krooninen kunnianhimon puute pohjoismaisessa yhteistyössä

pohjoismainen yhteistyö on meille hirvittävän tärkeää kansainvälisen viitekehyksen kannalta mutta kansallisesti se näkyy aika vähän julkisessa keskustelussa

toivonkin erityisesti nyt kun suomi on tänä vuonna pohjoismaiden ministerineuvoston puheenjohtaja ja ensi vuonna sitten pohjoismaiden neuvoston puheenjohtajamaa arvostusta myös kansallisesti pohjoismaista yhteistyötä kohtaan ja sitä että pystyttäisiin nostamaan ja yhteiskunnalliseen keskusteluun ottamaan myös pohjoismaisia näkökulmia

arvoisa puhemies

ja on tärkeää että pohjoismaiden neuvostossa tämän rajaestetyöryhmän toimintaakin muokattiin ja koetetaan saada siitä tehokkaampi siten että jokaisessa neljässä valiokunnassa olisi nyt rajaestetarkkailijat jotka sitten säännöllisesti kokoontuvat tätä rajaesteiden purkamisen tilannetta työstämään ja tekevät myös tiivistä yhteistyötä rajaesteneuvoston kanssa

tämän vuoden lopulla saamme käyttöön pohjoismaisia työmarkkinakysymyksiä selvittävän poul nielsonin raportin ja toivottavasti näistä hyvistä työmarkkinakäytänteistä ja työn tekemisen esteiden purkamisesta rajat ylittävällä alueella olisi meille etua

nimittäin kun etenkin pohjolan pohjoisissa osissa jo useasti puhutaan yhteisistä työmarkkinoista silloin näiden käytänteidenkin pitäisi olla joustavia eri maiden välillä

sitten jos ajattelee myös kansallisen politiikan kysymyksiä niin kyllähän etenkin elinkeino energia ja liikennepolitiikassa myös pohjoismainen yhteistyö korostuu erittäin paljon

jos pohtii suomen sähköomavaraisuutta mikä on aika heikko korkeimmilla talvipakkasilla niin kyllä suomen ja ruotsin välisten sähkönsiirtoverkkojen vahvistaminen on tärkeä edunvalvontakohde

suomi voisi hyvin olla pohjolan solmukohta näissä asioissa ja meidän pitäisi pohjoismaisessa dialogissa pitää niitä esillä

kiitoksia

haluan kiittää sosiaali ja terveysvaliokuntaa sinänsä ihan hyvästä mietinnöstä mutta tavallaan kun niitä argumentteja luki sitten läpi niin lopputuloshan olisi voinut olla myös erilainen sillä kyllä on myös niin että kun katsotaan tieteellisiä tutkimuksia tämä tuhannen synnytyksen raja on hyvin ongelmallinen eikä sille löydy ainakaan tieteellisesti mitään perustetta

ja kun tätä kansalaisaloitetta käsiteltiin täällä keväällä niin silloinhan keskusteluissa esille tuli että se raja olisi voinut olla ihan mikä tahansa muukin

kun esimerkiksi muutama vuosi sitten british journal of medicinessä oli eräs suomalaisten tutkijoiden tekemä selvitys siitä miten synnytyssairaalajärjestelmä maassamme on toiminut pienten synnytysosastojen osalta niin ei siellä suinkaan tultu siihen lopputulokseen että ne olisivat heikompia vaan ihan yhtä hyvin olivat pärjänneet

ja toki jos katsotaan esimerkiksi länsipohjaa joka nyt jää tämän tuhannen synnytyksen alle niin siellä esimerkiksi perinataalikuolleisuus eli kohtuun kuolleiden tai ensimmäisen elinviikon aikana kuolleiden määrä on useina vuosina ollut pienten synnytyssairaaloiden keskiarvon alapuolella

ja tietenkin on niin että kun pohjoismaisessa vertailussa me pärjäämme hirvittävän hyvin me olemme siellä oikeastaan korkeimmalla tasolla niin ei varmasti ole syytä alkaa heikentämään synnytysten mahdollisuutta

keskustelussa olevan hallituksen esityksen tavoitteena on sulkea hallitusti tuulivoiman syöttötariffijärjestelmä koska syöttötariffijärjestelmän hyväksyttävä kokonaiskapasiteetti on käytännössä saavutettu kun kiintiöpäätöksen saaneet hankkeet luetaan mukaan ja koska järjestelmän kustannukset ovat nousseet ennakoitua suuremmiksi

arvoisa rouva puhemies

kun perjantaina aloitimme tätä ensimmäistä käsittelyä tästä vienti ja alusluottojen luototuksen korotuksesta niin kyllä salin molemmilta laidoilta tuli aivan yksimielinen tuki sille että on tärkeää nyt koettaa sitten saada meidän vientiteollisuuttamme yli tästä taloustaantumasta myös julkisin keinoin

ymmärrän toki sen että täytyy olla saatavilla välittömästi synnytyslääkäri anestesiologi ja leikkaustiimi lastenlääkäri mutta tämä tuhannen synnytyksen raja ei kyllä perustu yhtään mihinkään

vaikka tuulivoiman tuotannon tukeminen syöttötariffien muodossa loppuu on esitykseen kirjattu että uuden tukijärjestelmän kehittäminen on tarkoitus aloittaa kuitenkin kuluvana syksynä

tuulivoiman edistäminen on yksi osa suomen ilmasto ja energiastrategiaa samoin kuin eun uusiutuvan energian tavoitteiden toteuttamista

tässä yhteydessä viittaan viime kuussa tekemääni kirjalliseen kysymykseen tuulivoiman saattamisesta kiinteistöverotuksessa voimalaitosrakennuksiin ja rakennelmiin sovellettavan korkeamman kiinteistöveron piiriin

sain kirjalliseen kysymykseeni valtiovarainministeri stubbilta vastauksen että valtioneuvoston piirissä ei ole toteutettujen toimenpiteiden lisäksi vireillä uusia toimenpiteitä kuntien kannustamiseksi tuulivoiman lisärakentamisen edistämiseen

kuitenkin hallitusohjelmassa on kirjaus kiinteistöveron ala ja ylärajojen asteittaisesta nostamisesta ja toivon että tässä yhteydessä tarkastellaan myös voimalaitosten kiinteistöverotuksen pykäliä nimenomaan tuulivoiman edistämisen näkökulmasta

siellä oli tarkoituksena että vientirahoituksen elementit saadaan kilpailijamaiden tasolle ja saadaan sitä instrumenttipalettia monipuolistettua ja tehdään tämä ennen kaikkea elinkeinoelämän ja yrittäjyyden edellytyksiä tukemalla

epäkohta liittyy myös siihen että verohallinnon ohjeen mukaan tuulivoimalaitoksia pidetään itsenäisesti toimimaan kykenevinä silloin kun samalla alueella on useita voimaloita

samalla täytyy muistaa kun tätä kehutaan eri puolueista että toki on todennäköistä että nyt kun luottokantaa nostetaan niin silloin meidän vastuumme myös nousevat ja meillä on mennyt ihan kohtuullisen hyvin tähän saakka mutta täytyy myös varautua siihen että jonkinlaisia menetyksiä tulee

tämä voimalaitosveroprosentin määrääminen on ollut käytännössä siis tehotonta eikä se ole ollut lainkaan tarkoituksen mukainen

jotta myös paikallistasolle tulisi tuulivoimasta entistä enemmän hyötyä koska ne kritisoidut haitat ovat olleet siellä niin pitäisi kyllä pohtia sitä että tämä megavolttiampeeriraja poistettaisiin tai sitä madallettaisiin tai sitten katsottaisiin tuulivoimapuistoja kokonaisina puistoina myös verotuksellisesti

meidän pitäisi saada vientiteollisuuttamme monipuolistettua ja yksi iso asia on se että pankit eivät ole olleet kiinnostuneita rahoittamaan näitä vientihankkeita eli sikälikin tämä on tärkeää

valitettavasti tällä hetkellä se tulo on kunnille ollut valitettavan vähäinen ja kuitenkin kuntien rooli tuulivoiman mahdollistamisen edistäjänä on erittäin suuri

syöttötariffijärjestelmä on nykyisiltä kustannuksiltaan kallis joten järjestelmän muuttaminen on toki välttämätöntä että saamme hankkeita myös tulevaisuudessa ja jatkossa eteenpäin

siksi onkin syytä miettiä uusia keinoja tuulivoiman edistämiseksi ja nimenomaan kannustaa myös verotuksellisesti kuntia tämän asian kaavoitukseen

kiitos

käsittelyssä on tärkeä kansalais aloite

kansalaisaloite ottaa oikeutetusti kantaa asetukseen synnytysten osalta sillä tässä kohtaa sääntely on liian tiukkaa

potilasturvallisuutta ei edistetä säätämällä päivystysvaatimuksia sellaisiksi että nykyisellään erinomaisesti toimivia synnytysyksikköjä joudutaan lakkauttamaan

asetuksen suuri ongelma on vaatimus lastentautien erikoislääkäreiden tai lastentauteihin hyvin perehtyneiden lääkäreiden nopeasta saatavuudesta

potilasturvallisuudesta ei saa tinkiä ja riskisynnyttäjät onkin edelleen myös kansalaisaloitteen pohjalta ohjattava suurempiin sairaaloihin

päivystystasovaatimusten kiristäminen potilasturvallisuuden nimissä ei ole perusteltua kun käytännössä sekä laatu että turvallisuus kärsivät

synnytysten karatessa kauemmas äidit joutuvat jännittämään paitsi synnytystä myös pitkää matkaa sairaalaan

sitäkö päivystysasetuksella tosiasiallisesti haetaan

yhdyn kyllä siihen huoleen mitä tässä keskustelussa on tullut esille liittyen maatalouden vaikeaan tilanteeseen

kyllähän se on konkreettisesti yksi niistä ammattiryhmistä joka on suoraan saanut iskuja kansainvälisen politiikan seurauksena

suuret merkittävät vientialueet eivät ole nyt mahdollisia satojen miljoonien eurojen menetyksiä ei pystytä eun tai kansallisillakaan tukipaketeilla mitenkään kompensoimaan riittävästi joten jäljelle jää ainoastaan oikeastaan uusien vientimarkkinoiden saaminen

yhdyn kyllä täysin näihin kommentteihin mitä tuli konkretian lisäämisestä ja siitä että on toki myös meidän parlamentaarikkojen vastuulla se miten sitten tuomme niitä asioita sieltä pohjoismaiden neuvostosta tänne kotimaan kansanedustuslaitokseen

kyllähän joku aasian ruuan verkkokauppa on semmoinen mihin suomen pitäisi korkean teknologiankin maana päästä käsiksi

mutta sekin kirjelmä minkä itse asiassa suomen valtuuskunta kesällä teki kansliatoimikunnalle siitä että nämä otettaisiin aina sitten jollakin tavalla käsittelyyn myös valiokunnissa on syytä muistaa ja aina esillä pitää

vihdoin pitkien neuvottelujen jälkeen on saatu sitten espanjan kanssa verosopimus joka tulevaisuudessa tulee estämään kaksinkertaisen verotuksen ja ehkäisee myös veronkiertoa siihen nykytilanteeseen nähden jossa on ollut lukuisia ongelmia

ajattelin ottaa vielä esille yhden kysymyksen johon itse törmäsin kun tein kirjallisen kysymyksen viime syksynä liittyen itse asiassa yhteen sittemmin islannin täysistunnossa läpimenneeseen suositukseen joka liittyy ihmisten terveyspalveluihin rajat ylittävässä yhteistyössä ennen kaikkea harvaan asutuilla alueilla

vielä olisin kysynyt ministeri rehniltä kuinka optimistinen te olette näiden talvivaaran neuvottelujen jatkon suhteen eri investoreiden kanssa

espanjassa asuvalta henkilöltä ei ole pystytty yksityisen sektorin eläkkeitä jotka on suomesta maksettu verottamaan eikä espanjassa asuvan henkilön suomessa omistaman huoneiston vuokratuloja ole voitu verottaa eikä myöskään sitten näitten huoneistojen luovutusvoittoja

siellähän monesti se lähin julkisen palvelun tarjoaja saattaa olla siinä naapurimaassa ja olisi ainoastaan järkevää että ihmiset saisivat käyttää sitten myös julkisia palveluja näillä seuduilla rajojen yli

espanjassa on kuitenkin kohtuullinen määrä suomalaisia joille eläkkeitä on maksettu ja jotka omistavat asuntoja niin että on todennäköistä että myös aikamoisia summia ajan saatossa on sitten jäänyt verokertymään saamatta

mutta valitettavasti kuitenkin sitten ministerineuvoston vastaus oli aika nihkeä siihen asiaan huolimatta siitä että meillä on olemassa esimerkiksi eun potilasdirektiivi ja eu koettaa monin keinoin myös sosiaali ja terveyspuolella liikkuvuutta ja kehitystä edistää

myös näissä kaikissa edellä mainituissa tilanteissa eläkkeiden korotulojen ja luovutusvoittojen suhteen voidaan verottaa ja tämä tulee lisäämään suomelle verotuloja

tällä on tietenkin jonkin verran totta kai valtiontaloudelle positiivisia vaikutuksia mutta se on myös tärkeää yksityishenkilöiden ja yritysten kannalta että voidaan sitten jatkossa kaksinkertaista verotusta ehkäistä

sikäli kyllä toivon sitten semmoista tarkkailua kollegoilta kotimaassa että myös sitten kotimaan ministereille viedään sitä pohjoismaista näkökulmaa aina esille että se siellä ministerineuvostossakin tulisi sitten esille

jos ei sitten kerta kaikkiaan neuvotteluissa hyvään sopimukseen tulla niin kyllä minun mielestäni se voidaan puutteellisena verosopimuksena myös irtisanoa

valitettavasti meillä on kuitenkin vielä jonkin verran tällaista tuplaverotusta myös vaikkapa pohjoismaiden kesken ja nyt tietenkin kun suuria ikäluokkia ruotsissa eläköityy ja he ehkä haluavat tulla takaisin suomeen toivon että valtionvarainministeri myös heidän tilanteensa vielä huomioisi sitä helpottaen

on tärkeää että pystymme lainsäädäntömme puolesta täysipainoisesti toimimaan kansainvälisten velvoitteitten mukaisesti ja että meillä on myös tarvittaessa valmius pyytää mutta myös antaa kansainvälistä apua

lissabonin sopimuksessa määriteltiin aikanaan yhteisvastuulauseke ja keskinäisen avunannon lauseke joiden periaatteellista merkitystä suomi on pitkin matkaa korostanut

yhteisvastuulausekkeen soveltamisalaksi on määritelty jäsenvaltion kokema terrori isku taikka luonnon tai ihmisen aiheuttama suuronnettomuus

eu sopimusten puitteissa on siis jo useita vuosia ollut oikeudellinen toimivalta antaa ja vastaanottaa kansainvälistä apua mutta lausekkeiden toimeenpano ja poliittinen käytäntö ovat antaneet odotuttaa itseään

ranskan avunpyyntö pariisin terrori iskujen jälkeen toi nyt sitten eloa lissabonin sopimuksen lausekkeisiin ja laajensi keskinäisen avunannon tulkintaa muihin aseelliseen hyökkäykseen rinnastettaviin vakaviin uhkiin

arvoisa rouva puhemies

tämä kyseessä oleva hallituksen esitys käsittelee nimenomaan ylimpien valtioelinten päätöksentekomenettelyä niissä tilanteissa joissa kansainvälistä apua halutaan antaa toiselle valtiolle euroopan unionille tai kansainvälisille järjestöille

tietenkin paljon on liikkunut monenlaista tietoa ja pelkoa ja ehkä sitä on sitten haluttu vähän viedä eteenkinpäin että oltaisiin saatu harvinaisen iso sekameteli aikaiseksi